itsekin aikanaan nuorisojärjestön puheenjohtajana toimineena pidän kyllä tärkeänä että sinänsä näistä kriteereistä keskustellaan aika ajoin ja käydään läpi että mitkä ne ovat mutta minusta se että meillä puoluetuki on jo tarkasti sidottu siihen mikä on vaalien tulos näin pitää ollakin mutta sitten kun mennään tänne nuorisojärjestöihin tai vaikka sivistysjärjestöihin kuten vaikka työväen sivistysliitto tai maaseudun sivistysliitto niin en missään nimessä pidä hyvänä että niitten tukea sidottaisiin vaalien tulokseen

arvoisa puhemies

omassa maakunnassani pohjois karjalassa siun sote hanke pohjois savossa keski suomessa haetaan yli kuntarajojen vapaaehtoiselta pohjalta näkemystä siitä miten sosiaali ja terveydenhuolto ja myös erikoissairaanhoito voitaisiin sillä maakunnallisella alueella järjestää hyvin ja yhteistyössä

tässä nyt tuli hieman sellainen olo että edustaja rajamäki teki itse ongelman nosti sen esille ja sitten ryhtyi tarmokkaasti torjumaan tätä ongelmaa

kytkitte sen tähän kuntarakenneasiaan eli ensin pitää saada kuntaliitoksia ja sitten vastuukunnille eli niille maakuntakeskuksille tulisivat nämä sairaanhoito ja sosiaalipalvelutehtävät

haluaisin kysyä teiltä ensinnäkin sen kysymyksen onko tarkoitus että jatkossa siitä huolimatta tämä esitys käy raha asiainvaliokunnan käsittelyssä ja sitten toiseksi sitä että kun ministeriössä tehdään tätä päätöstä niin viedäänkö tämä esitys myös sosiaali ja terveyspoliittisen ministerityöryhmän käsiteltäväksi

mitä tulee tähän hötkyilyyn raideliikenteen avaamisen osalta niin sellaista kyllä ei ole ollut ilmassa ei edellisen hallituksen aikana eikä tämänkään hallituksen aikana

kysyisin hallitukselta ja erityisesti pääministeriltä aikooko tämä hallitus antaa kunnille jonkinlaista suositusta ja maakunnille suositusta siitä että jatkakaa tältä pohjalta ja hakekaa jo niitä omia yhteistyön malleja

urpilainen että me voimme palata myönteisessä mielessä tähän asiaan mutta en nyt voi sanoa sitä mikä se konsti on

kysyisin teiltä ministeri huovinen

eikö olisi tärkeää että te ottaisitte nyt järjen käteen ettekä väkisin yrittäisi viedä eteenpäin tätä sosiaali ja terveyspalveluitten uudistamista vastuukuntamallilla vaan ottaisitte siihen tilalle nykyisten sairaanhoitopiirien pohjalta järjestettävät sosiaali ja terveyspiirit

täydennän ministeri häkämiehen vastausta siltä osin että itse asiassa tällä ratkaisulla palvelu aikaistuu myös eivät pelkästään nämä hankinnat vaan palvelu

tämä on minusta uusi linjaus että liikennevirastolle ruvetaan laittamaan jäänmurtokapasiteettia jäänmurtajakapasiteettia vaikka meillä on valtion kokonaan omistama yhtiö arctia shipping oy joka on vastannut jäänmurtotoiminnasta

kyselen näitä sen takia että kun on näin suuresta summasta jakoesityksestä kysymys niin on tärkeää että missään vaiheessa ei tule epäilystä siitä että jakoesitystä siinä loppuvaiheessa poliittisesti jotenkin muuteltaisiin ja tämä yhdistyksille tehty esitys ei toteutuisikaan

jokainen tietää sen että jos on tavoitteena vähentää ikääntyneiden laitoshoitoa niin se täytyy jollakin muulla tavalla tehdä

en pidä kyllä hyvänä sitä jos poliittisten nuorisojärjestöjen ainoa tehtävä on vain kasvattaa putkesta toimimaan emopuolueessa vaan pitää olla nimenomaan tämmöisiä sivistyksellisiä ja laajempia kasvatuksellisia merkityksiä

pitäisin erittäin hyvänä että meille raideliikenteeseen haettaisiin kokemusta ensin sieltä tavaraliikenteen puolelta

meidän kahdella monitoimimurtajalla on nyt sopimukset shellin kanssa offshore toiminnasta ja oma ajatukseni kyllä kulkee niin että olisi kiinnostavaa tietää mitä hallitus aikoo tehdä jatkossa

mutta sinänsä pidän hyvänä että kriteeristöstä aina keskustellaan

sinne tuli pienimuotoisesti kilpailua

miksi tämä hallitus ei vieläkään ole tuonut eduskunnalle hallituksen esitystä jossa omaishoidon tuelle olisi laadittu yhtenäiset kriteerit ja omaishoidon tuen maksatus ja vastaaminen olisi siirretty kelan vastattavaksi

onko jatkossakin näin vai aiotaanko lukita tilanne niin että meidän jäänmurtajamme eivät voisi mennä sinne offshore toimintaan

taso on suurin piirtein sama

tiedätte myös itse tämä on sama asia perustienpidon puolella kuin perusradanpidon puolella että tässä salissa aika monta kertaa myös lisäbudjettien kautta annetaan rahaa lisää mikä on minusta oikein

ja aivan viimeinen vetoomukseni on että olisi kiinnostavaa kuulla miten hallitus aikoo vauhdittaa arktisen osaamisen liiketoiminnan potentiaalia

arvoisa puhemies

itsekin kannan huolta tästä perusväylänpidon kokonaisuudesta mutta se että me olisimme jotenkin järjestelmällisesti leikanneet ei kyllä todellakaan pidä paikkaansa

tätä kysyn sen takia että kun luin arktisen strategian josta on luonnos olemassa ja jota viime viikolla käsiteltiin iltakoulussa heinäkuun alun valtioneuvoston istuntoa varten niin siinä ei kyllä valitettavasti ollut kovinkaan paljon sanoja siitä miten liiketoimintaedellytyksiä kehitettäisiin

poistettavien vaalipiirien listaan joutuvat pohjois karjala pohjois savo kymenlaakso ja etelä savo

hallituksen esityksen mukaan perustelut kahdelle uudelle suurvaalipiirille löytyvät poliittisen suhteellisuuden edistämisestä ja vain siitä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ahde tietenkään eduskunta ei ole väärässä

tämä tarkoittaa sitä että edistäessään poliittisen suhteellisuuden parantamista eli laskiessaan piilevän äänikynnyksen rajaa lakkautettavissa vaalipiireissä hallitus samalla lyö korville toista keskeistä vaalilain tavoitetta

ensinnäkin minä haluan kyllä sanoa tähän aluepolitiikkaan ja aluekehittämiskeskusteluun että ei tässä nyt ole puhdas kaula kenelläkään tässä salissa

ahdekin on kyllä varmasti kuullut tämmöisistä kuin valtiontalouden kehyksistä jotka ovat aika tavalla tiukat ja niitä pyritään myös noudattamaan

muutos tarkoittaa sitä että pykälän korkeaan ikään liittyvän rappeutumisen johdosta korvataan ilmaisulla korkeaan ikään liittyvän heikentymisen johdosta

esimerkiksi edustaja merja mäkisalo ropponen muistaa varmasti että viime vaalikaudella esimerkiksi muodostettiin itä suomen poliisilaitos ja pohjois karjalan poliisilaitos jouduttiin silloin lakkauttamaan yhdistettiin vaalipiirejä pelkästään itä suomessa niin että minä haluan todeta että sellainen puhdasotsaisuus että joku ei olisi tehnyt keskittämispäätöksiä ei pidä paikkaansa

ensinnäkin olisin toivonut että opetusministeri gustafsson olisi ollut esittelemässä tätä hallituksen esitystä koska tämä liittyy olennaisesti työurien pidentämiseen ja nimenomaan työurien pidentämiseen sieltä työuran alkupäästä katsoen

on onnetonta että hallitus ryhtyy muuttelemaan vaalipiirien rajoja vain yhdessä kolkassa suomea

poliittisen suhteellisuuden parantaminen olisi pitänyt tehdä koko maata koskevana uudistuksena ei vain ropeloimalla itä suomen vaalipiirejä

sitten totean vielä tähän valuvikaan että kun isoa hanketta tehdään sille pitäisi myöntää se valtuus kokonaisuudessaan eikä pienissä pätkissä

on hyvä katsoa tätä hallituksen esitystä tämän laajemman kokonaisuuden kannalta ja sitä vasten että tämä esitys joka nyt on käsittelyssä itse asiassa syntyi jo yli kaksi vuotta sitten ylijohtaja anita lehikoisen työryhmässä joka kantoi silloin nimeä ei paikoillanne vaan valmiit hep

on onnetonta että hallituksen esityksen keskeinen sisältö lyötiin kiinni poliittisin perustein

arvoisa puhemies

vihreäthän tekivät maaliskuussa kehysriihen alla itä suomen vaalipiirien yhdistämisestä hallituskysymyksen ja kokoomus ja sdp taipuivat vihreiden edessä

tässä ministerin esittelypuheenvuoron loppupuolella tuli erittäin olennainen tieto siitä minkä verran tämä hallituksen esitys vaikuttaa työurien pidentämiseen

mutta sitten mitä viime viikkojen aikana on tapahtunut niin tiedän että loppiaisen aikaan liikenneviraston rataosasto sanoi että se kaikki mitä tarvitaan nyt talvikunnossapitoon ja nimenomaan täällä ilmalan ja päärautatieaseman välillä siellä on piikki auki

on onnetonta että hallitus ei antanut valmisteluissaan sijaa parlamentaarisuudelle vaan jätti opposition ulkopuolelle ja ryhtyi tekemään politiikkaa perustuslailla ja vaalipiireillä

ja joka esitti lukuisan joukon niitä keinoja joilla opintoja saataisiin nopeutettua ja opiskelijat saisivat nopeammin opiskelupaikat ja sitä kautta pääsisivät nopeammin työelämään mukaan

olen kiinnostunut siitä kun hallitus on kovasti hehkuttanut tässäkin salissa sitä miten työurat todella pitenevät nyt tämän viime maaliskuisen työurasopimuksen myötä

ensinnäkin tähän toimintakertomukseen liittyen haluan antaa kansaneläkelaitokselle kiitoksia takuueläkkeen toimeenpanon toteuttamisesta

se ei riitä parlamentaariseksi valmisteluksi että ministereiden katainen urpilainen arhinmäki niinistö wallin ja räsänen keskenään sopimasta ratkaisusta pyydetään oppositiopuolueiden lausunnot kuten nyt kävi

arvoisa puhemies

on syytä katsoa tätä työurien alkupäätä nimenomaan tämän laajan kokonaisuuden kannalta ja totean ensinnäkin sen että kestävyysvajeesta kun puhutaan niin ydinongelmiahan on kaksi asiaa eli työllisyysaste ja huoltosuhde

itse kannan huolta siitä että hallituksen pitäisi itse pystyä oma aloitteisesti ei pelkästään sen mukaan mitä työmarkkinajärjestöt esittävät hakemaan keinoja työurien pidentämiseksi

tämä raportti mikä meillä on tässä käsissä ja käsittelyssä kertoo myös että kyllä on saavuttanut ja kela on tehnyt ihan jopa niin sanotusti käsityönä ja puhelimitse apuja antanut sitten että ketkä ovat halunneet niin ovat sen piiriin päässeet

arvoisa puhemies

tällöin keskiössä ovat sekä poliittinen suhteellisuus että alueellinen edustavuus

milloin teiltä tulee esityksiä työurien alkupäästä esimerkiksi kolmannesta lukukaudesta tai esimerkiksi osa aikatyön paremmaksi vastaanottamiseksi tai sosiaaliturvan ja verotuksen yhteensovittamiseksi

huomiotta ei voi jättää myöskään vaalilain toteutumisen käytännön seikkoja kuten puolueiden ja ehdokkaiden vaalityön sujumista ja kansanedustajiksi valittujen työn hoitamista uusissa suurvaalipiireissä

mutta sitten totean tähän itse kilometrikorvausasiaan sen että kun ensimmäisen kerran kuulin ministeri kyllösen esittävän tätä niin ajattelin että tämä on hänen yksityisajatteluaan

mielestäni on vaara että nyt toteutettava vaalipiiriuudistus ei lisää demokratiaa vaan pikemmin kaventaa sitä alhaisten äänestysprosenttien itä suomessa

te tiedätte kaikki että vähän joka suunnalla on aina halukkuutta pienentää ja harventaa palveluverkkoa ja yksi kysymys on nämä toimipisteet

minulla on sellainen käsitys että monet ikäihmiset jotka tarvitsevat hoivaa tai palveluita kokevat että he ovat ikään kuin palveluiden viidakossa eivät aina tiedä mitä olisi tarjolla

tässä en nyt halua kaivella vanhoja mutta kysyn kyllä teiltä miksi te ette esittänyt kaksoisraiteen rakentamista silloin ja sitten pyytäisin teitä ystävällisesti myös vertaamaan oman hallituksenne missä olitte mukana liikennehankkeita niihin mitä tämä hallitus on laittanut liikkeelle

sitten hämmästyin kun hallitus otti tämän omaksi linjakseen

nythän on niin että sekä sak että metalliliitto ovat jyrkästi ilmoittanut vastustavansa tätä monet muut ek vastustavat ja myös oppositio vastustaa

haluan todeta sen että itse ja keskustassa laajemminkin katsotaan että kelan toimipisteverkkoa ei ole kyllä syytä ruveta kovastikaan pienentämään

tästä tiedotuksesta muun muassa tämän vanhuspalvelulain osalta sain juuri tunti sitten palautetta että ei tunneta riittävän hyvin mitä siinä on tarjolla

kaikilla ihmisillä ei ole mahdollisuutta eikä toimintakykyä asioida netissä eli toimipisteverkko pitää säilyttää lähestulkoon nykyisellään

totean ensinnäkin sen tästä valmistelusta että tässähän on ollut tämmöinen aika tavalla yksituumaisuus myös lausunnonantajien puolelta mutta sitten kiinnitin huomiota kyllä siihen että sosiaali ja terveysalan järjestöjen yhteisjärjestö eli soste ryhän omassa lausunnossaan esitti oman pelkonsa siitä että voi olla että tässä pikkuhiljaa on menossa muutos jossa yhä

borgin mukaan kampanjakustannukset nousevat laajenevissa vaalipiireissä ja erityisesti tästä kärsivät nuoret ehdokkaat ja jossain määrin naisehdokkaat

mutta iso kysymys jota teillä ministeriössä juuri selvitetään on nämä palvelumaksut jotka ovat epäoikeudenmukaiset palveluasumisessa oleville ikäihmisille ja myös tehostetussa palveluasumisessa oleville

tässä toimintakertomuksessa täällä lopussa on hyvä katsaus siitä mitä kelan tutkimusosasto on tehnyt minkälaisia tutkimuksia sieltä on tehty ja siellä on muun muassa tehty tutkimus valinnanvapautta ja vaihtoehtojen kustannuksia

maaliskuussa tehty työurasopimus oli sinänsä hyvä alku mutta ei millään tavalla riittävä ja sen takia kannustan kataisen hallitusta erityisesti siihen että haetaan lisää oma aloitteisesti sellaisia keinoja joilla todellakin työllisyysastetta voidaan nostaa ja ihmisten työuria pidentää

tämä on sellainen kysymys joka kovasti puhuttaa tuolla paikallisella tasolla että miten nämä voivat olla tällä tavalla ja vaihdella niin paljon

ja tähän varmaan kannattaa myös tässä salissa perehtyä kaikkienkin aika tarkasti kun puhutaan omaishoidon kehittämisestä ja siitä milloin vihdoin omaishoito siirrettäisiin kansaneläkelaitoksen vastattavaksi

tämä järjestö lähteneen innovatiivinen enemmän ikään kuin tätä järjestölähtöistä innovatiivista toimintaa murretaan ja se liikaa ohjautuu julkisen sektorin tarpeista käsin

aiheellinen kysymys on

arvoisa puhemies

tämä esitys konkreettisesti tässä tuli jo esiteltyäkin lyhyesti eli on siitä kysymys että yhdistetään yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen hakumenettelyt ja tehdään tällainen yhteinen valtakunnallinen yhteishaku

itse katson niin että tämä asia on ollut esillä vuodesta toiseen melkeinpä vaalikaudesta toiseen sitä on jollakin tavalla aina selvitetty ja aina ennen vaaleja siihen ovat myönteisesti kaikki puolueet kokoomusta lukuun ottamatta suhtautuneet

onko pian odotettavissa hallituksen esitys suuraluepohjaisista maakunnista joilla ei enää ole mitään tekemistä historiallisten tai nykyisten toiminnallisten maakuntien kanssa

alueellisen edustavuuden kannalta pidän riskinä että suurvaalipiireistä valittaisiin kansanedustajiksi yhä useammin vain kaupunkikeskusten edustajia

kun viime vaalien alla tv keskustelussa jossa olivat kaikkien eduskuntapuolueitten puheenjohtajat kysyttiin ketkä kannattavat kansaneläkelaitokselle siirrettäväksi omaishoidon tukea niin kaikkien muiden käsi nousi paitsi kokoomuksen jyrki kataisen

haluan nyt vielä edustaja rajamäelle todeta sen että tavaraliikenteen avaaminen kilpailulle tehtiin vanhanen ykkösen aikana jolloin oli sosialidemokraattinen liikenneministeri ja pidän sitä järkevänä että sellainen päätös tehtiin

mutta muutoin sitten on erityisen tärkeää että näinä aikoina ja tulevaisuudessa rahoitusta käytetään nimenomaan siihen mihin laki sanoo eli sosiaali ja terveysjärjestöjen avustamiseen

asia josta on paljon täälläkin puhuttu ja myös perustuslakivaliokunnassa käsittääkseni jo aiemmin liittyy tähän näin voidaanko niitä uusia ylioppilaita suosia eli sellaisia joilla ei ole sitä korkeakoulututkintoa ammattikorkeakoulututkintoa tai sitten yliopistollisessa tiedekorkeakoulussa olevaa tutkintoa eli he pääsisivät paremmin olisivat etusijalla heille olisi oma kiintiönsä sinne korkeakouluun valittaessa ja tämä hallituksen esitys lähtee siitä että nyt tämän esityksen mukaisesti voitaisiin varata tietty osa paikoista näille ilman korkeakoulututkintoa ja ilman opiskelupaikkaa oleville ja se on niin kuin ensimmäinen askel tässä

itse katson niin että kun nyt on laajapohjainen hallitus niin nyt vihdoin pitäisi tehdä tässä vanhuspalvelulain kanssa rinnan tämä siirto omaishoidon tuen osalta

mutta sitten puutun tähän isoon linjaan

tämän mitä nyt tässä esitetään ja minkä hallituspuolueet ovat hyväksymässä suurin ongelma on se että tämä toteuttaa tämän hallituksen arvovalintaa valikoivasta perusturvapolitiikasta

silti en hyväksy sitä perusteeksi että turhaan te siellä itä suomessa valitatte vaalipiirien yhdistämisestä onhan lapissakin pitkät matkat

miksi kannatan sitä

kannatan tietysti sen takia että meillä on viime vuosilta esimerkkejä siitä että vr on hinnoitellut eri yrityksille eri teollisuudenaloille vähän eri tavalla sitä mitä ne kuljetukset maksavat ja myös kuljettanut rahtia halvemmalla pidempiä reittejä pitkin ja se ei ole kyllä minun mielestäni hyvää raidepolitiikkaa

minusta hallituksen ja eduskunnan ei pidä vähätellä välimatkojen merkitystä vaalitoiminnassa tai kansanedustajan oman vaalipiirin hoidossa

tässä yhteydessä olisi ollut mahdollisuus nostaa myös pienimpiä sairaus ja vanhempainpäivärahoja työmarkkinatuen tasolle

sen takia tämä työryhmä asetettiin reilu vuosi sitten että voitaisiin arvioida sitä mitä se kilpailu tarkoittaisi ja katsottaisiin myös niitä kansainvälisiä esimerkkejä

haluan omalta osaltani ja keskustan osalta sanoa sen että me emme hyväksy sitä että raha automaattiyhdistyksen tuottoa vyörytetään valtion budjetin katteeksi

minulle sanotaan täällä aina että jokainen vuorollaan mutta en voi kyllä hyväksyä sitä että tämä olisi joku vuoropelijärjestelmä milloin pienimmät päivärahat ovat samalla tasolla kuin työmarkkinatuki

pitäisi saada ruuhkaisilta raideosuuksilta liikennettä pois ja pitäisin hyvänä että pienimuotoisesti tavaraliikennettä lähdettäisiin rivakasti kokeilemaan

arvoisa puhemies

jos se siirrettäisiin kelalle se edellyttää tietysti sitä että meillä valtakunnassa on yhtenäiset kriteerit joiden mukaan omaishoitaja voi saada sitä tukipalkkiota ja myös sitten niitä palveluita sieltä omasta kotikunnastaan

totean todellakin sen että jos liikennevirasto on tehnyt tammikuun alussa jo päätöksen että ei ole siitä pula niin silloin meidän on sitä syytä uskoa

arvoisa puhemies

tästä lausuntokierroksesta totean kyllä niin että eiväthän ne missään mustissa kirjekuorissa teille ole tulleet vaan niitä lausuntoja on käsitelty laajasti julkisuudessa ja keskustassakin ollaan tutkittu varmaan sataa lausuntoa ja lausuntojen viesti on tyrmäävä täystyrmäys tälle teidän orpon mallille